kun täällä on laajennettu keskustelua niin ehkä minun mielestäni kaikkein kauhistuttavimmalta tuntuu kun lapsi joutuu oman perheenjäsenensä tai sukulaisensa uhriksi

eikö tämä suorastaan ole ihmisoikeuskysymys

ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä olisi myös se että kouluissa tulisi käydä hyvin laajaa keskustelua ja siellä myös olisi lapsilla ja koululaisilla koulukuraattorit ja psykologit joidenka apuun he voisivat turvautua

tiedämme myös käytännössä että sellainen lapsi tai nuori joka on kokenut tämän ei välttämättä selviä tästä elämästä milloinkaan ja toivon että tosiaan näitä asteikkoja rangaistuksissa kovennettaisiin

myös ihmetyttää se että jossain päin suomea esimerkiksi hovioikeudet ovat laskeneet näitä tuomioita mitä perusoikeuden tuomioistuin on antanut

kauppaa käydään entistä enemmän kehitysmaissa ja muutoin epävakaissa olosuhteissa esimerkiksi afrikan ja aasian maissa mutta siellähän kaupankäynnin osalta alueet kasvavat

kestävään kehitykseen kuuluu myös lasten aliravitsemus jota työasiainvaliokunnassakin käsiteltiin

suomessa tulisi pitää huolta että meidän rahoitusratkaisumme ovat vähintäänkin kilpailukykyisiä

jälleenrahoitus palvelee erityisesti suuria vientikauppoja tekeviä yrityksiä

suurten vientivetureiden alihankkijoina se koskee välillisesti myös pk yrityksiä mutta niille paljon tärkeämpi on teollisuusmaihin suuntautuvan lyhyen maksuajan alle kahden vuoden luottovakuutus

aiotteko ottaa tämän tärkeän asian esille siellä jotta maapallon lapset voisivat elää ja kasvaa onnellisesti kuten täällä pohjoismaissa

meillähän on jo pitkät perinteet kansainvälisessä kriisinhallinnassa

haluan muistuttaa siitä että kaiken kaikkiaan varhaiskasvatuksesta ovat vastuussa ensi sijassa vanhemmat tämä pitää mielestäni muistaa

siinä mielessä suomi on erilainen että meillä sotilaallinen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen mutta kaikissa verrokkimaissa näin ei ole vaan verrokkimaissa on ei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä kansainvälisen sotilaallisen avun antamisen tehtävissä

toiset lapset haluavat mielellänsä mennä päivähoitoon ja näihin yhteisiin tiloihin mutta on myös sellaisia jotka haluavat olla kotona ja tämäkin on muistettava

kentältä on kuulunut pitkään kritiikkiä finnveran vientitakuiden myöntämisestä

yritykset ovat usein saaneet kielteisiä päätöksiä

niin kuin tässä on jo kuunneltu moneen suuntaan niin varmaan suurin keskustelunaihe on mitenkä kantahenkilöstö sitten perustuuko se siihen vapaaehtoisuuteen vai niin sanottuun pakkoon

tietoisia tappioita ei sovi tietysti ottaa mutta tervepohjaisten vientiprojektien estäminen ei myöskään kuulu valtionyhtiön rooliin

jokainen vastuullinen kuljettaja osaa esimerkiksi pyörätuolin käsittelyn ja ihmispsykologian tuntemusta tarvitaan tällä alalla

kyllä minua ainakin ihmetyttää olen sitten opposition tai hallituksen edustaja että jos molemmat vanhemmat ovat kotona niin ne lapset viedään tuonne varhaiskasvatushoitoon

eli tämä on kaiken kaikkiaan kannatettavaa kun tiedetään että suomen vienti on tässä muutaman vuoden kärsinyt eli toivottavasti tämä asia menee eteenpäin

nyt lain mukaan rahankeräyksellä hankitut varat on käytettävä yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen

varmaan tässä käydään keskustelua ja tärkeintä on ymmärtäisin näin että jos me pyydämme apua niin kyllä meidän pitää myös sitten apua saada

ihmisten elinikä ja terveys on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä

ja rajaamisesta huolimatta jää vielä mahdollisuus tarveharkintaisesti saada kokopäiväistä hoitoa lakiesitys korostaa perheen kuulemista päätöksenteossa

kirkolla ja suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnalla olisi oikeus toimeenpanna keräyksiä diakoniatyön rahoittamiseksi ja yliopistoilla taas yliopistolain mukaisen toiminnan tukemiseen

on hyvä ettei laki enää aseta taksiyrittäjille ja taksinkuljettajille ehdotonta ammatinharjoittamisen ikärajaa

toimintakyky on hyvin yksilöllinen asia

on tärkeää ettei työuran pidentämisen esteenä ole laki

turvallisuusnäkökulmasta säännölliset terveystarkastukset ovat tarpeen kaikille iäkkäille autonkuljettajille erityisesti taksinkuljettajille

oma käsitys terveydestä voi olla todellisuutta positiivisempi

terveystarkastuksia ei tule kokea orjuuttaviksi

en kuitenkaan usko kuten äsken sanoin että lakimuutos tuo suuria määriä iäkkäitä taksinkuljettajia liikenteeseen ainakaan säännöllistä työtä tekemään

vuosien saatossa on tullut esimerkkejä joissa reilusti alle puolet keräysrahoista on lopulta käytetty keräystoiminnan kohteeseen

ammatti on raskas ja etenkin pääkaupunkiseudulla vaarallinen

tämä on todella suuri paketti

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia työsopimuslakia kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia ja merityösopimuslakia

ja kun täällä lukee että ulkopuolinen tuki piti edelleen ryhmitellä ehdokkaan itsensä ja tukiryhmänsä ja ne taas piti ryhmitellä yksityishenkilöt yritykset puolue puolueyhdistykset muut tahot niin kyllä tämä aika avonaista on jos henkilö vain rehellisesti tämän tekee

arvoisa puhemies

maaseutualueilla joilla muuttoliike pysähtyy usein kunnan keskustaajamaan on selkeästi nähtävissä vuokra asuntojen tarpeen lisääntymistä

ehdotetuilla muutoksilla toteutettaisiin työmarkkinajärjestöjen työurasopimukseen sisältyvät ehdotukset

rahankeräyksestä on joissakin tapauksissa tullut liiketoimintaa jolla elää iso joukko ke räysammattilaisia ja organisaatioiden johtoa

kun samanaikaisesti pyritään siihen että ikääntyvät ihmiset asuisivat entistä pitempään kotonaan se vaatii entistä parempaa varustelutasoa myös vuokra asunnoilta

vaikka täällä on puhuttu että pitäisi olla hyvin vapaata tämä keräystoiminta niin minä olen kyllä eri mieltä ja kysynkin pitäisikö kaikkien luvan saaneiden rahankeräyskohteiden antaa toimia vai olisiko syytä lupaviranomaisille antaa käyttöön tarveharkinta

vuokra asunnon rakentaja ottaa aina kohtuullisen riskin rakennushankkeessaan

myös työttömyysturvaan ehdotetaan useita heikennyksiä

kun tämän lakiesityksen tarkoituksena on tukea sellaisten asuntoyhtiöiden asemaa jotka sijaitsevat väestöltään vähenevillä alueilla se on kannatettavaa

mutta tästä on hyvä jatkaa

ansiosidonnaiseen on tulossa heikennyksiä sillä ansiopäivärahan ansio osan kestoa ehdotetaan lyhennettäväksi niillä työntekijöillä jotka eivät ole olleet työssä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyden alkua

kun valtio ja kunnat ovat talousvaikeuksissa muodostuu erilaisille hyväntekeväisyysorganisaatioille markkinarako kerätä milloin sairaaloille milloin yliopistoille rahaa

jos esimerkiksi rahoitusakordeilla saadaan vuokratasoa pidettyä kohtuullisena voi tällä muutoksella olla vaikutusta myös vuokra asuntojen käyttöasteen pysymiseen kohtuullisena

eikö kirkon diakoniatyötä voitaisi rinnastaa kunnalliseen palvelutuotantoon niin että se toimisi palvelun tuottajana ja saisi verorahoista korvauksen palveluistaan

tuntuu ihmeelliseltä kyllä yleensäkin tämä politiikka

samalla kun aravaehtoja rahoituksen osalta helpotetaan tulisi huomioida myös vuokrataloyhtiön tarve tehdä muutoksia vuokrataloissa ja asunnoissa

on ensinnäkin todettava että kotimaisen kulutuksen lisääntymiseen emme voi tuudittautua koska tiedämme että osa kotitalouksista on valtavasti velkaantunut ja tiedämme myös että talouskasvu kasvaa vain työtä tekemällä

olisi mukava kysellä pääministeri kataiselta tästä altia asiasta että mitenkä on mahdollista että suomen kansallisomaisuutta myydään

elävä elämä on sitä että pienimmissäkin seurakunnissa on käännytty diakoniahenkilöiden puoleen koska perinteinen kunnan sosiaalitoimi ei ole pystynyt huolehtimaan kaikista avuntarvitsijoista

väestön ikääntyessä esimerkiksi tulee myös vanhoissa asunnoissa olla mahdollisuus muuttaa ainakin osa niin sanotuiksi esteettömiksi asunnoiksi joissa liikkuminen mahdollisen rollaattorin tai rullatuolin kanssa olisi mahdollista

mutta niin kuin täällä sanottiin että esimerkiksi metsä ja elektroniikkateollisuus on menettänyt kilpailukyvyn niin kysyisin ihan kun joka päivä hallitus on perustanut uusia työryhmiä

seurakunnilta pyydetään vaate ruoka ja rahallista apua niin yksinäisille kuin myös lapsiperheille

ja nyt kun tämä ollaan myymässä yksityisille ja eihän valtio tiedä mihinkä tämä yksityinen taho sijoittaa tämän viinatehtaan niin uskonpa vain että virolaiset jo hykertelevät käsiään että tehkää suomen hallitus näin typeriä temppuja

suomessa pitäisi selkeästi määrittää yhteiskunnan vastuutehtävät jotka rahoitetaan verorahoista ilman että jokaista sairaalaosastoa tai jopa sairaalaa varten tarvitsee järjestää keräys

eikö nyt olisi syytä perustaa sellainen yrityshautomotyöryhmä johonka kootaan huippuasiantuntijat että voidaan miettiä mitenkä suomen jatkojalostusta kehitetään

näillä toimenpiteillä helpotetaan huomattavasti vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla vuokratalojenkin käyttöasteen säilymistä taloudellisesti kannattavalla tasolla

yrittäjällä voi olla sekä yrittäjän eläkelain että maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yritystoimintaa yhtä aikaa

on esimerkiksi metsästä uusia ideoita mitä tuotteita saadaan että juuri niitä uusia ideoita ja aloja mitä ei ole olemassakaan

keräykset mahdollistavat asioita mutta ne myös eriarvoistavat alueita

eli tämä yksi esimerkki osoittaa että hallituksella ei kyllä ole nyt ollenkaan tämä yrityspolitiikka hallinnassa

kuten täällä monet ovat sanoneet niin tämä lakiesitys on oikeaan suuntaan ja kannatettava sillä kauhuskenaariota ajatellen vaihtoehtona voisi olla vuokrataloyhtiön konkurssi ja asuntojen tyhjeneminen

nyt puhutaan hallituksen harjoittamasta yrittäjäpolitiikasta

yrittäjän perheyrityksessä työllistyneen perheenjäsenen pääsyä työttömyysetuudelle helpotettaisiin tilanteessa jossa yritystoiminnan edellytykset ovat heikentyneet pysyväisluonteisesti eikä perheenjäsen työskentele enää yrityksessä

tietysti mitä tulee suomen talouteen me emme voi uhoilla että ollaan näin pahasti menty siinä on monet asiat jotka vaikuttavat työllisyyteen talouspolitiikkaan mutta kyllä tähän altia asiaan nyt pitäisi hallituksen syvällisesti puuttua

lakiin olisi siis mielestäni asetettava keräyskulujen katto ja olisi perustettava julkinen rekisteri josta pystytään seuraamaan keräyksen kokonaistuotto kulut ja keräyksen käyttö

myöskin purkuakordin helpottaminen on tarpeen varsinkin joillakin entisillä tehdaspaikkakunnilla joilta tehdas on lähtenyt ja joilla usein kunnan taloudellisella vastuulla olevat vuokra asunnot ovat jääneet tyhjilleen

avoimuus estää tehokkaasti väärinkäytöksiä kun rahankerääjät alkavat kilpailla sillä kuinka suuren osuuden he pystyvät tilittämään keräyskohteilleen ja kuinka suuri todellinen vaikutus keräyksillä on

pääasiassa nämä asunnot ovat jo hyvin iäkkäissä taloissa ja asuntojen nykyaikaistaminen asukkaita kiinnostaviksi olisi taloudellisesti lähes kohtuutonta

kävimme hiljattain puolustus ja turvallisuuspoliittista selontekoa läpi ja siellä kun selasin näitä erilaisia direktiivejä kiinnittyi lauselma jossa direktiivissä sanottiin että nämä kriisinhallintajoukot eri puolilla eurooppaa ovat ehkä askel siihen tulevaisuuteen että on yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka euroopassa ja se tietää myös askelta kohti liittovaltiota

paljon on keskusteltu pienyrittäjien asemasta ja siitä mitenkä sitä voidaan parantaa koska tiedämme että nämä aukioloaikojen pidentymiset eivät ole tuoneet pienyrittäjille mitään paremmuutta päinvastoin

verovaikutukset tulisi selvittää parannettavan raportoinnin ohella

jos haluamme tosiaan yrittäjyyttä edistää täällä maassamme niin käytännössä pitäisi myös puhua ja toimia niin eikä tehdä niin kuinka nyt on tuossa kykypuolueessakin sanottu että jos hän pääsee pääministeriksi niin tehdään entistä kovempaa kokoomuslaista politiikkaa

tässä on hyvää mutta ennen kaikkea myös paljon huonoja asioita

arvoisa puhemies

laskeeko hallitus että maaseutua tyhjennetään sitä vauhtia ettei tiestöäkään tarvitse kunnostaa

tämä puhe ei tarkoita sitä ettenkö olisi sitä mieltä että monet keräykset ovat järkeviä ja suomalaisilla on sydäntä antaa lanttinsa keräyksiin mutta nämä edellä mainitut kohdat mielestäni pitäisi tutkia entistä tarkemmin

kannattavuus on laskenut ja myyntivolyymit eivät sitten voi kattaa edes näitä palkkakuluja ja toisaalta pienyrittäjien on tehtävä niin että kaupat eivät saa olla kiinni

se kyllä sitten johtaa siihen että heikot pannaan kyykkyyn ja entistä enemmän tulee näitä parturikampaamojen alasajoja sun muita

kyllä tässä työministerillä on kova sarka siinä mitenkä tämä probleema ratkaistaan

ei se auta että täällä puhutaan että pitäisi tehdä sitä ja sitä mutta käytännön ratkaisu on että tänä päivänä tuhannen parturikampaamoa on vähemmän kuin vuosi sitten

arvoisa ministeri

tällä määrärahalla olisi saatu kunnostettua kaikki pirkanmaan niin sanotut nerkoontiet hyvään kuntoon ja osin päällystettyä

arvoisa puhemies

myös minulla on unelma tästä kuntapolitiikasta tai vierastan sanaa politiikka minä tahtoisin olla päättäjänä täällä ja tekemässä sellaisia ratkaisuja että minun kuntalaiseni ja monet muut pienet kuntalaiset ympäri suomea olisivat tyytyväisiä siihen mitä tästä kuntarakenneuudistuksesta tulee

arvoisa puhemies

meidän kaikkien vanhempien on muistettava se asia että lasten kasvatus kuuluu ennen kaikkea kotiin että on tärkeä merkitys miten siellä lapsia opetetaan että miten tyttö tai poika kohtaa siellä tämän koulukaverin mutta kaikille tämä ei mene tietysti perille

olen nähnyt sen kuinka ihmisiä on lähtenyt maaseudulta kaupunkiin

on myös muistettava se että jos on koulukiusaaja tai häirikkö niin se saattaa olla oire vakavammastakin häiriöstä

meidän lapsemme saavat käydä lähikoulua

arvoisa puhemies

suomen valtuuskunnan kertomuksessa on oikein otettu huomioon lastenkin asiat joista todettiin muun muassa että yleiskokous on tehnyt työtä lasten oikeuksien puolustamiseksi

se lähtee jo neuvolasta ja koulussa pitäisi olla psykologeja ja kuraattoreita jotka huomaavat jo aikaisessa vaiheessa mikäli lapsella on jotain pielessä

yleissopimus on lasten suojeluun seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan ja sitä tulee jatkuvasti tehdä tästä eteenkinpäin

onko tarpeeksi nyt näitä psykologeja koulukuraattoreita saatavana näihin peruskouluihinkin että meidän lapsemme saavat sen arvokkaan avun joka on heille sitten erikoisen tärkeätä

arvoisa puhemies

tälläkin hetkellä oikeuskäsittelyssä on valtavan pitkiä jonoja

me olemme eri puolilla päättäviä kansalaisia kunnassamme ja tiedostamme hyvin koska on lapsilla huono olo ja me voimme päättää hyvin äkkiä että otetaan tämmöinen ensiaskel ettemme päästä näitä pahoja tapauksia pitkälle vaan yritämme puuttua ennalta ehkäisevästi

lasten oikeuksia pitää suojella myös kun lapsi on syyllistynyt rikokseen ja tämä on varmaan ihan ajankohtaista niin suomessa kuin muuallakin että lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja he saavat myös oikeuskäsittelyissä parhaan mahdollisen turvan

korkeimman oikeuden presidentillä on näkemys että tuomioistuimet voitaisiin vähentää jopa puoleen

suuri osa valituksista ylempiin oikeusasteisiin tulee juuri sen takia ettei asiantuntemus alemmissa oikeusasteissa riitä erikoisalojen oikeusriitojen ratkaisuihin

myös aina kun on näitä talouskriisejä niin ihmiset ja ennen kaikkea lapset jotka eivät pysty puolustamaan itseään joutuvat kokemaan aliravitsemusta ja lapsiköyhyyttä lapsityövoimaa ja näin ollen heillä ei ole tasavertaista kohtelua esimerkiksi koulunkäynnissä

olisiko se ratkaisu että näin muun muassa vakuutusoikeus työ ja markkinatuomioistuimet yhdistettäisiin

tämä on ollut ihan hyvä pointti täällä ottaa esille ja toivottavasti myös käytännössä lasten oikeudet parantuvat eivät yksistään suomessa vaan koko maailmassa

tämä esitys jossa hovi ja hallinto oikeuksia ollaan vähän kerrallaan lakkauttamassa näyttäisi olevan alku oikeuslaitosuudistukselle jossa vähät välitetään oikeuslaitoksen tarvitsijan tarpeista

me pystymme joko laittamaan jokaisen vanhuksemme hoitolaitokseen tai sitten meillä on myös avohoito että me pystymme antamaan palveluksia kotihoidossa lääkinnällistä hoitoa ja tällaista pientä sairaanhoitoa

on ensin aluksi sanottava että ovat ne omavastuuosuuden korottamiset minkälaisia tahansa niin aina ne kohdistuvat pienituloisiin ja välttämättä me suurituloiset emme ymmärrä että monelle se kymppi ja vitonen on elintärkeä asia

kaivosteollisuus on kaikesta huolimatta tärkeä osa suomessa tapahtuvaa yritystoimintaa varsinkin kun monilla aloilla on menossa ankarat saneeraustoimet

jos halutaan hakea säästöjä voidaan tietysti alueellisesti toimipaikkoja yhdistää jolloin myös henkilöstökuluissa on säästömahdollisuuksia

säästöjä on mahdollisuus saada myös kohtuullistamalla asianajajapalkkioita selvissä oikeustapauksissa joissa asiakas saa valtion maksamaan ilmaista oikeusapua